siitä on sitten luovuttu sen vuoksi että meillä on eduskunnan oikeusasiamiehellä ja oikeuskanslerilla molemmilla tehtävät valvoa tuomioistuimia

esityksen tarkoitus on vähentää presidentin muodollista valtaa

nyt täällä ovat monet ministerit kehuneet tätä lainsäädäntöä joka ensimmäisellä lukemisella näyttää perin sekavalta

nyt valitettavasti eivät nämäkään kumpikaan ole kovin nopeita ratkaisuissaan ja tämä valvontatoiminta saattaa olla aika muodollista

se on ihan selvä että jos on puolueen tai vaaliryhmän yleismainoksia niin ei ole mitään järkeä pitää niitä omina kuluina koska on täysin julkista keitä se ovat rahoittanut ja keitä ne koskevat

sen sijaan tasavallan presidentti päättäisi edelleen lakien vahvistamisesta ja voisi jättää lain vahvistamatta esimerkiksi kun hän katsoo sen loukkaavan perustuslaissa tai kansainvälisissä sopimuksissa turvattuja perusoikeuksia

mutta sen vuoksi siihen olisi varmaan nyt hyvä tutustua ja pohtia sitä kunnolla mihin oppositiolla ei ollut tilaisuutta koska tämähän on ollut täysin hallitusvetoista valmistautumista

minusta jos ei päästä tässä suomen tuomioistuinlaitoksen käsittelyssä suurempaan nopeuteen varmaan tuommoista valvontalautakuntaakin kannattaisi miettiä uudestaan

tältä kannalta ovat hyvin hyödyllisiä nämä hallituksen esitykset mutta toivoisi että hallitus vastaisuudessa muistaisi perustella sitä ikärajaa